toivottavasti valiokuntakeskusteluissa kiinnitetään huomiota lisääntyviin kalastus tarkastus ja valvontamaksuihin ja nykyistä suurempi osa kerätyistä maksuista käytetään byrokratian sijasta kalavesien ja kalakantojen hoitoon

energiaa tarvitaan sillä traktoreita ja puimureita ei voida vaihtaa hevosiin ja poneihin vaikka tämä olisi ympäristöystävällisempää vihreää kehitystä

milloin hallitus aikoo kiinnittää huomiota myös suomalaisen maatalouden harjoittajan toimintaedellytyksiin siten että politiikasta aiheutuvat kulut korvataan viljelijöille

arvoisa puhemies

tänään ministeri niinistö joka on koulutukseltaan valtiotieteen maisteri totesi turkulaisen fysiikan professorin kelpaamattomaksi ilmastotutkijaksi

professori kauppinen on löytänyt virheen vihreä tee seen winterreisea erkki pirisee ippcn intergovernmental panel on climate change esittämästä ilmaston lämpenemisarviosta

ippcn mallissa hiilidioksidin lisääntymisen vaikutus ilmaston lämpenemiseen on arvioitu väärin liian suureksi kun pilvisyyden ja ilmassa olevan vesihöyryn vaikutukset on jätetty kokonaan huomiotta

toivottavasti ministeri jatkossa nojautuu päteviin riippumattomiin asiantuntijoihin eikä lähde arvioimaan toisten tieteenalojen tutkijoiden pätevyyttä pelkästään mutupohjalta

itse otin valiokunnassa vähän esille että olisi saattanut olla rohkeampiakin veden säännöstelyvaatimuksia syytä laittaa

siihen voi olla syynä kysyntä joka johtuu suhdanteista mutta mikä vakavinta siihen voi olla oikeasti syynä metsäteollisuuden rakennemuutos joka ilmeisesti vähentää metsien kysyntää suomessa

ehkä tässä kuitenkin on jotain vihreää vaikutusta ja lobbausta siellä eussa että tähän on menty ja ei ole varmaan kaikelle kansalle tasapuolista että näihin vaatimuksiin lähdetään

energiapuolella on varmasti mahdollisuuksia ja tämäkin laki mahdollistaa tämän energiakäyttöön tulevan puun joustavan käytön ja se on hyvä asia

en toki vastusta sitä että kehitetään vihreitä vaihtoehtoja ja kansallista energiantuotantoa korvataan kivihiili rakennetaan tuulivoimaloita

kun nämä voimayhtiöt ahneuksissaan varastoivat vettä patonsa äärimmilleen ja sitten jos sattuu tulemaan sade taikka tulee paljon talvella lunta joka keväällä sulaa niin aiheutuu tarvetta juoksuttaa pelloille vettä menetetään satoa ja tulee muitakin vahinkoja viljelyksille ja asutuksille

kaikki mikä säästää luontoa ja on taloudellisesti kannattavaa niin että siitä ei aiheudu yksittäisille ammatinharjoittajille yrittäjille maatalousyrittäjille ja muille vahinkoa se on tietysti hyväksyttävää ja perussuomalaista politiikkaa

se voi aidosti lisätä myös kiinnostusta metsänomistajien keskuudessa omaa metsälöä kohtaan ja tässä kiinnitän vain huomiota erääseen näkökulmaan

tässä nyt tietysti pitäisi ottaa korvausvastuu valtiolle

mutta se että asutaan kaupungissa ja säälimättömästi aiheutetaan kustannuksia maaseudulla asuville se on kohtuutonta ja siinä on turha hakea selityksiä mistään sivusta vaan tasapuolisuutta kansalaisille

jonkun verran sitä on täällä lausunnossa toki sanottukin mutta ehkä olisi syytä enemmänkin juoksuttaa etukäteen sitä vettä pois siten ettei siitä voimayhtiöille maksettaisi korvauksia

on hämmästyttävää miten vähän suomalaisessa koulumaailmassa ohjataan avataan kasvavalle nuorisolle metsän mahdollisuuksia

puhutaan paljon virkistyskäytöstä puhutaan paljon metsien suojelusta ja luonnonsuojelusta mutta aidoista metsän taloudellisista mahdollisuuksista ei loppujen lopuksi juurikaan kovinkaan paljon ja ihmettelen tätä

sen ymmärtää että korvauksia on maksettu toisen maailmansodan jälkeen kun vesivoimayhtiöitä ja patoja ja muita on rakennettu ja voimayhtiöillä on ollut paljon velkaa mutta nyt nämä investoinnit ovat varmaan jo tuottaneet niin paljon tulosta että voimayhtiöt ovat varakkaampia ja voisivat harrastaa myöskin tätä ohijuoksutusta että ihmisten omaisuus ja pellot ja asunnot eivät kärsisi

se ei tietenkään kuulu tämän lain piiriin mutta kun se on kokonaisuus tämä meidän luonnonvarojemme käyttö niin siinä mielessä nostan sen esiin

lapista otan tähän keskusteluun asian joka ei varsinaisesti siihen kuulu mutta joka liippaa kuitenkin tätä

siellä on hämmästelty viime aikoina sitä että kemijoki oyn vuotosalue suojeltiin ja valtio korvaa siitä kemijoki yhtiölle tietyn summan ja se on miljoonakorvaus tässä tapauksessa

kuitenkin on sitten toisaalta niin että kun yksityisiltä metsänomistajilta on otettu esimerkiksi pallas yllästunturin kansallispuiston alueella suojeluun metsiä on neuvoteltukin mutta on otettu myös pakkolunastuksella ja näistä käydään oikeutta

sellainen malli ei ole taas siellä sopinut jossa metsäomistaja olisi jäänyt omistajaksi ja olisi tehty tämäntyyppisiä sopimuksia kuin nyt esimerkiksi tuolla vuotosalueella tehtiin

tämä metsälaki on tärkeä laki monesta syystä muun muassa sen takia että sehän käsittelee kaikkein merkittävintä rikkauttamme kansallista rikkauttamme

tämä tuo nyt mukanaan metsänomistajille enemmän valtaa ja samalla totta kai samassa mittakaavassa myös enemmän vastuuta omistamistaan metsistä ja korostan nimenomaan tätä sanaa vastuu

byrokratia vähenee mitä pidän myönteisenä asiana ja sitten on myös mahdollisuuksia nyt käyttää erilaisia hoito ja hakkuuvaihtoehtoja

puolet kasvusta jää jemmaan jos käyttää vähän tämmöistä katukieltä puolet jää kasvusta jemmaan ja niin ei saisi olla kun ajattelee mistä suomi elää jatkossa mistä ylipäätään saamme uusia työpaikkoja kaikille suomalaisille

siinä mielessä niin sanottu kaupunkilaisomistus on kyllä tärkeässä asemassa ja ajattelen vähän samaan tapaan kuin edustaja maijala että laki metsänhoitoyhdistyksistä ja tämä metsälaki liittyvät hyvin kiinteästi toisiinsa

kaupunkilaisomistaja saa apua neuvoja ynnä muuta kannustusta kaikkein parhaiten juuri metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijoilta jolloinka tätä hakkuusäästöä joka on vähän tarpeetontakin voidaan pienentää saada sitä hyödylliseen käyttöön

arvoisa puhemies

edustaja kivelä esitti näkökohdan osakeyhtiömuodon käytöstä ammattikorkeakoulujen rahoitukseen ja itsekin jotenkin suhtaudun siihen skeptisesti

sehän alun perin on ollut yhtenä tekijänä että kunnat ovat maksaneet osan rahoituksesta ja ehkä tuota osakeyhtiömuotoista rahoitusta muodostettaessa on ajateltu myöskin että kunnat olisivat osakkaina

mutta nyt kun tässä lakiehdotuksessa valtio tulee takaamaan maksut ja osoittamaan rahat niin silloin ehkä välttämättä on seurauksena se että kuntien vaikutus heikkenee ja myöskin ammattikorkeakouluverkko voi lakimuutosten seurauksena pidemmällä aikavälillä alkaa keskittymään suuremmille paikkakunnille ja tämä laaja myöskin pienempiä tai harvempaan asuttuja seutuja käsittelevä ammattikorkeakouluverkko tulee toimipisteitten kannalta keskittymään ja toimipisteet vähenevät

työttömyyden on sanottu olevan edelleen kasvussa

tässä valtiontalouden kasvun lamassa joka koettelee lähes koko eu aluetta on hyvin vaikea keksiä keinoja joilla kansalaiset saadaan työllistettyä

suomessa ei valitettavasti ole oikein riittävästi taitoa siihen että eun puristuksessa saataisiin ensin oma kansa töihin jolloin työttömyyskorvauksiin tarvittavat menot pienenisivät

tietysti se on osittain hyvääkin kehitystä että voidaan antaa tehokkaampaa koulutusta suuremmissa yksiköissä mutta kumminkin alueellisesti pienyrityksiin kohdistuvat positiiviset vaikutukset ammattikorkeakoulun läsnäolosta paikkakunnalla jäävät sitten saavuttamatta

nykyisin vain työllistämisprojekteihin uhratut varat solahtavat tarjouskilpailussa urakan voittaneiden yritysten kautta halvemman verotuksen eu maihin tai peräti eun ulkopuolelle

tietysti tässä lakiesityksessä on sanottu että ammattikorkeakouluissa tehtäisiin soveltavaa tutkimusta mikä on varmasti ihan hyvä lähtökohta myöskin yritysten näkökohdasta koska yrityksillä on tarve saada nopeasti ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa kehitettyjä innovaatioita käyttöön ja siihen ammattikorkeakouluopiskelijat ovat sopivaa työvoimaa tuomaan sovellutuksia käytäntöön

viime aikoina tiedotusvälineissä on ollut surullisia tapauksia joissa toisesta eu maasta suomeen alipalkalla töihin tulleen työntekijän lähtömaassa asuvalle vaimolle ja lapsille on maksettu eu sopimusten mukaan lapsilisät ja toimeentulotuet ja mitä muita niitä onkaan vieraaseen maahan

heillä on ehkä opiskellessaan paremmin aikaa perehtyä ja testata uusia sovellutuksia pienyrityksissä varsinaisen yrityksen palkallisen henkilökunnan osana osana opinnäytetöitään

samaan aikaan suomalainen nuori tai iäkkäämpi työntekijä on työttömyyskortistossa ja joutuu kituuttelemaan ilman työtä yleensä pienellä peruspäivärahalla josta siitäkin tulee valtiolle suuri lasku kun se kerrotaan suurella työttömien määrällä

jotenkin kumminkin pitäisi ottaa huomioon ehkä paremmin myöskin ja nopeammalla tempolla yhteiskunnassa vaihteleva eri ammattialojen työntekijöiden ja insinöörien tarve että se tarve huomioitaisiin että sitä voitaisiin ennakoida tai sijoittaa se tuohon ammattikorkeakoulujen rahoituslakiin

arvoisa puhemies

hallituskautta on nyt kulunut jo kolmisen vuotta ja näyttää siltä että eri ministeriöiden virkamiehet ja ministerit ovat olleet ja edelleen ovat kyvyttömiä ratkaisemaan tätä eun synnyttämää uudenlaista ongelmaa jonka se aiheuttaa työllistämiselle teollisuudelle markkinoille ja kaupalle

nämä sivistysvaliokunnan lausumat ovat hyviä

ilmeisesti suomen ministeriöt ovat liian sektoroituneita kapeille toimialoille että ne pystyisivät tehokkaasti ratkaisemaan eun tuomia uuden ajan haasteita siten että oman maan koulutus ja työllisyystilanne saataisiin kasvu uralle

toki olisi toivonut että sen seurannan tuloksena sitten olisi mahdollisesti korjattu rahoitustasoa ja ehkä taattu joku tietty inflaatioon sidottu rahoitustaso sitten senkin jälkeen ammattikorkeakoulujen toiminnalle

olisin kysynyt ministeri koskiselta tästä kun eusta on suomeen tulossa tämä kolmen kasvin viljelypakko jolloin viljely tietysti pienemmillä ja keskisuurilla tiloilla aiheuttaa kulujen nousua ja tietysti kaikilla tiloilla tekee vähän monimutkaisemmaksi sen viljelyn ja viljelytoimenpiteitä lisää

nyt kun se kuntien rahoitusosuus sieltä poistuu niin toivottavasti se ei nyt johda siihen että sitten viiteen suurimpaan kaupunkiin ne ammattikorkeakoulutkin keskittyisivät tulevaisuudessa

tekemätöntä työtä suomessa on mutta ensin pitäisi yhdessä päättää keinot joilla työllistämiseksi perustettavat työpaikat saadaan suunnattua kotimaassa asuville kansalaisille että verotulotkin saataisiin kerättyä tämän maan kansalaisten hyväksi

pienemmillä tiloilla myöskin kuljetus ja varastointikustannukset muodostuvat merkittäviksi ja heikentävät tilojen kannattavuutta jos ei säädetä jotain tilakokorajaa mitä pienemmillä tiloilla suomessa ei tarvitsisi noudattaa tätä kolmen kasvin viljelyä

tämä pakollinen terveydenhoitomaksun kerääminen mikä on tänne kolmantena lausumana laitettu on myöskin ihan hyvä asia

itse joskus kun olen yliopistossa opiskellut aika pitkäänkin vuositolkulla olen todennut sen hyväksi että opiskelijoilla on terveydenhuoltosysteemi ja terveydenhuolto on saatavissa kohtuullista maksua vastaan siellä opiskelupaikkakunnalla ammattikorkeakoulun ja yliopistojen terveydenhuoltosysteemin kautta

harvaan asutun maaseutumme tieverkot ovat pitkät ja painorajoitettuine siltoineen kova haaste hallituksen haluamille suuremmille ja raskaammille kuorma ja rekka autoille

tämä lakiesitys sisältää sekä hyviä ehdotuksia että sitten joitakin huononnuksia mitkä saattavat aiheuttaa rahoituksen niukkuutta ja ammattikorkeakoulupaikkakuntien harvenemista

myös maaseudun valokuituverkot tehokkaan tietoliikenteen varmistamiseksi ovat muodostaneet liikenneministeriön aikaisemmille kaavailuille kohtuuttoman haasteen ja on vielä paljon tehtävää ennen kuin jo viime kaudella kaavaillut hankkeet saadaan maaliin

viime vuosina ovat päihdeongelmat mielenterveysongelmat ja kaikenlainen alkoholinkäyttö lisääntyneet ja niistä on muodostunut yliopistosairaaloiden ensiapupoleilla ja päivystysosastoilla ongelmia

palkkarahoja ja moraalia taitaa puuttua tästä nyky yhteiskunnasta jotta näitä töitä voitaisiin teettää siten että verotulot saataisiin kerättyä oman maan kansantalouden ylläpitoon

samanaikaisesti on muun muassa vähennetty mahdollisuuksia potilaiden käsittelyyn ja mahdollisesti sidontaan kiinni jonnekin ja mahdollisuuksia miten vartijat saavat puuttua ja muuta

esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rintamasotilaseläkelakia siten että kansaneläkelaitos voisi luovuttaa rintamalisää saavien henkilötiedot kunnalle

suomen tyyppinen pieni maa joka on houkutteleva vierastyövoimalle ja ulkomaille rekisteröidyille veroparatiisiyhtiöille kärsii tästä työvoiman vapaasta liikkuvuudesta eniten

kun samoilla osastoilla on sydänpotilaita ja muita kiireellistä hoitoa tarvitsevia niin nyt kun resursseja muutenkin leikataan niin monesti joutuvat sairaanhoitajat työtilanteisiin missä on useita potilaita hoidettavana mutta ei ole apua ja tämmöisiä päihdeosastoja eristysosastoja kaivattaisiin lisää näissä sairaaloissa

ehdotetun muutoksen tarkoituksena on ettei kunnalle rintamaveteraanien kuntoutukseen myönnettyä määrärahaa jäisi käyttämättä sen vuoksi että kunnalla ei ole tiedossa rintamaveteraanien tietoja

verottamatta jäävien palkkojen ja urakkasopimusten maksujen ohella menetyksiä tulee myös lapsilisistä ja muista sosiaalituista jotka eivät tuo ostovoimaa kansantalouteemme kuten ennen

ehdotetun muutoksen arvioidaan parantavan kunnan mahdollisuuksia tavoittaa ja järjestää kunnassa asuville rintamaveteraaneille heidän tarvitsemaansa kuntoutusta

herra puhemies

jotain pitäisi tehdä näiden valtiontaloutta rasittavien ohivirtausten suitsemiseksi ennen kuin valtio ja kunnat joutuvat konkurssiin

haluan kiittää ministeriä tästä lakiesityksestä ja myöskin edustaja mölsää joka teki aikaisemmin vastaavantyylisen ehdotuksen

fennovoiman kehityspäällikkö juha miikkulaisen mukaan yhtiö ponnistelee että suomalaista työvoimaa voidaan käyttää edellä mainittuja lukuja enemmänkin

olisi ollut toivottavaa että silloin kansanedustajien allekirjoittama lakiehdotus olisi tuotu eduskunnan käsittelyyn vaikkei siinä ihan sataa nimeä ollutkaan

terveyden ja vanhustenhoitoa ja siitäkin olisi talouteemme syntynyt lisää verotuloja

tämä muutos on hyvänsuuntainen ja auttaa nyt tätä kyseistä asiaa mutta tässä on turhan tiukasti rajattu se vain tähän kuntoutukseen tarvittavien tietojen luovuttamiseen

kannatan edustaja lindströmin tekemää

vähän ihmetyttää että hallituspuolueet ovat kuitenkin menneet takaamaan kreikan lainat vaikka ilmeisesti näistä aiheutuvat valtiontalouteemme tulevaisuudessa miljardien menetykset

energiayhtiö fortum sitoutuu fennovoiman ydinvoimahankkeeseen jotta se saisi kasvatettua omistustaan venäläisen energiatuotantoyhtiön vesivoimatuotannosta

kuten tässä edustaja zyskowiczin ja toistenkin puheissa on tullut esille on muitakin epäkohtia joissa on samanlaisia tietosuojavaikeuksia

jos haluttaisiin luovuttaa joulukassit rintamaveteraaneille taikka sitten jollekin lapsiperheelle vähävaraisille haluttaisiin lahjakortit ruokatavaroiden ostamiseen jouluna luovuttaa niin kunnat eivät saa seurakunnallekaan luovuttaa tietoja

voisipa melkein sanoa että hallituspuolueet tahallaan lisäävät eriarvoisuutta ja suomalaisten tarvetta muuttaa maalta kaupunkeihin

pienissä kunnissa jotenkin ehkä onnistuu että saa jostain sosiaalivirastosta seurakunnalle listan että nämä voisivat olla sopivia perheitä joille sitten kunta sosiaaliviranomainen toimittaa ne kassit viime kädessä

kuka elättää lisääntyvän työttömän kaupunkiväestön tai maaseudulla asuvat työttömät kun näyttää siltä että uusia työpaikkoja ei tahdo syntyä korvaamaan halpamaihin siirrettyjä suomalaisten suurteollisuusyhtiöitten työpaikkoja

myös hakkeesta ja turpeesta saatavaa uusiutuvaa energiaa ja biotalouteen pohjautuvia kotimaisia energialähteitä tarvitaan unohtamatta kuitenkaan aurinko ja tuulienergiaakaan

tämä on semmoista turhaa byrokratiaa sitä suomessa on paljon ja toivoisinkin että tässä yhteydessä ministeriö aloittaisi tämmöisen avaamistyön näissä ongelmakohdissa myöskin muuhun lainsäädäntöön nähden ihan omatoimisesti

suomalaisen pitää olla korkeasti koulutettu osaava ja ahkera ollakseen edes osittain kilpailukykyinen eun halpatyövoiman käyttöön perustuvilla työmarkkinoilla

on tärkeää että suomessa kehitetään uusiutuvaa energiaa ja tehdään tutkimusta uusien energialähteiden kehittämiseksi huolimatta siitä että perusenergiantarpeesta osa täytetään vielä nykyisin ydinvoimalla

arvoisa puhemies

suomeenkin ovat vähitellen muodostuneet työmarkkinat joissa kotimaiselle työvoimalle ja ulkomaiselle työvoimalle on käytännössä eri tuntipalkat ja monesti myös lakisääteisten maksujen maksaminen unohtuu ulkomaalaistaustan omaavien työntekijöiden kohdalla voi se kyllä tapahtua suomalaisenkin työntekijän kohdalla

kireästä kehyksestä huolimatta on ensiarvoisen tärkeää että keskitytään miettimään tapoja joilla saadaan luotua uutta yritystoimintaa ja hankitaan ajanmukaisia tutkimuslaitteistoja yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin jotta näissä kyetään opetuksen yhteydessä tekemään korkealuokkaista kotimaista teollisuutta palvelevaa tutkimusta ja huipputason perustutkimusta

ei siitä tule mitään että oman maan työvoima on kortistossa ja halpatyövoima tuodaan ulkomailta ja molemmat rahoitetaan ja maksetaan kansainvälisellä velkapääomalla

olen tässä pitkin iltaa kuunnellut kollegoiden puhetta ja kovasti on puuvarantoja mikä varmaan pitää paikkansa mutta silti monelta edustajalta puuttuu vielä kuolinpesien ja kaupunkilaiseläkeläisten niin sanotut pirstaloituneet metsät ja ne pitäisi saada markkinoille taikka lisämaiksi tai lisämetsiksi myyntiin

tutkimuksella ja hyvällä opetuksella pyritään turvaamaan suomalaisten yritysten kilpailukyky globaalissa kaupassa ja turvataan työllistävien yritysten sijoittuminen suomeen myös tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

talousvaliokunnan asiantuntijakuulemisissa mietinnössä ja mietinnön vastalauseessa on tätä pyhäjoelle rakennettavaa ydinvoimalaitosta käsitelty monelta kannalta

itsekin olen kuolinpesän kautta metsänomistaja ja ne metsät on kyllä hoidettu ja myyty ei olisi tarvinnut yhtään myydä jos ei myrsky olisi kaatanut puita mutta nekin alkavat olla jo pinossa taas mitä myrsky kaatoi

jos nuoret pystytään työllistämään niin samalla parannetaan heidän elämänlaatuaan sekä uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen

arvoisa puhemies

en oikein ymmärrä kollegoitten huolta tämmöisessä tilanteessa missä suomella on metsävaroja ihan tarpeeksi ei tarvitse ruveta hätistämään vanhoja ihmisiä ja kuolinpesiä

koska kyseessä on niin sanottu kolmannen sukupolven reaktori tulisi selvittää käytetäänkö reaktorissa polttoaineena uraanin ja plutoniumin sekoitusta joka mahdollisissa vuototapauksissa saattaisi aiheuttaa merkittäviä ympäristövaikutuksia

siten lupa ja valvontaviraston määräämiä palveluita lisäopintoja ja kuulusteluja voisi suorittaa vasta myönteisen päätöksen jälkeen

säteilyturvakeskuksen lausunto valiokunnalle paljasti huolestuttavia asioita fennovoiman alustavan turvallisuusarvioinnin tuloksista

vuosien saatossa on selvinnyt että muissakaan eu maissa ei ole pulaa työntekijöistä sitä vastoin työttömiä vähävaraisia sairaita riittää kaikkialla

valvira asettaa edellytykset tutkintojen tai koulutuksen tunnistamiselle

kuitenkin siitä näyttävät puuttuvan tulevaisuuden visiot ja monet tavoitteet on asetettu niin kauaksi tulevaisuuteen että niiden mahdollinen saavuttaminen jää seuraavien sukupolvien tehtäväksi

lentokonetörmäyssuojaus ei alkuperäisessä muodossaan ole riittävä

useilla aloilla palkkakehitys on ollut nousujohtoinen mutta maataloudessa maanviljelijät maatalousyrittäjät ovat joutuneet investoimaan omat palkkarahansa tai lainaamansa rahat tilakoon kasvattamiseen tuotantotilojen rakentamiseen ja tuotantosuunnasta riippuen mahdollisen eläinmäärän kasvattamiseen

suuret johtajat ja professorit asettavat suurempien innovatiivisten projektien tavoitteiden ja visioiden toteutumisen turvallisesti oman eläkkeellejäänti iän jälkeiseen aikaan

jatkossa tämä ei olisi mahdollista mikä on tietysti hyvä asia

kielitaidon toteuttaminen on tärkeää potilasturvallisuuden vuoksi mutta kielitaitotodistusta ei ole voitu vaatia laillistamisen ehtona eun vuoksi

toivottavasti fennovoiman ydinvoimahanke lähtee nyt eteenpäin ja hankkeen johdossa olevat tuntevat vastuunsa rakennettavan laitoksen turvallisuudesta ja suomalaisen työvoiman käytöstä